arvoisa puhemies

hallitus perustelee heikompiosaisiin ja pienituloisiin kohdistuvia päätöksiään sillä että näin on pakko tehdä koska maa on vaikeassa taloudellisessa tilanteessa ja sillä että kaikkien on osallistuttava talouden tasapainottamistalkoisiin

eikö teidän mielestänne kaikkien tulekaan osallistua näihin talkoisiin

arvoisa puhemies

hallituksen valinta siis valinta leikata koulutuksesta ja opintotuesta heikentää suomen osaamispohjaa ja nuorten edellytyksiä opiskella

on irvokasta että opiskelijoiden toimeentulosta leikataan neljäsosa kun opiskelijat ovat jo nyt yksi suurimmista pienituloisten ryhmistä ja iso osa opiskelijoista elää köyhyysrajan alapuolella

leikkaukset vaikuttavat merkittävästi opiskelijoiden toimeentuloon ja tulevat vaikeuttamaan erityisesti kasvavilla kaupunkiseuduilla asuvien opiskelijoiden elämää sillä näillä alueilla asumisen kustannukset ovat todella korkeita

sdpn vaihtoehto on esitelty meidän vaihtoehtobudjetissamme ja myös kokoomusministerit tietäisivät sen jos olisitte olleet täällä salissa kuuntelemassa sitä keskustelua mitä viime syksynä kävimme

me olemme esittäneet vaihtoehdon näille koville koulutusleikkauksille näille leikkauksille mitä te olette esittäneet ja meidän vaihtoehtomme on reilumpi kuin hallituksen vaihtoehto

kuitenkin tosiasia on se että nämä todella kovat leikkaukset koulutukseen ja opiskelijoiden toimeentuloon tulevat murentamaan suomen osaamispohjaa

haluankin vielä kysyä nyt hallituksen ministereiltä erityisesti ministeri grahn laasoselta miten te ajattelette itse miten suomi nousee tästä muuta kuin korkealla osaamisella koulutuksella tutkimuksella ja tuotekehityksellä

nämä teidän leikkauksenne ovat myrkkyä näille asioille

arvoisa puhemies

eilinen uutinen microsoftin irtisanomisista oli järkytys varmasti meille kaikille erityisesti irtisanottaville työntekijöille heidän perheilleen ja niille kaupungeille joista työntekijöitä vähennetään tai toiminta lakkaa kokonaan

tamperelaisena kansanedustajana ja kaupunginvaltuuston puheenjohtajana totean että microsoft mobilen toiminnan loppuminen tampereella on kova isku koko kaupungille

arvoisa puhemies

lisäksi kysyn onko hallitus vihdoin valmis lisäämään työllisyyden hoidon rahoitusta kokonaisuudessaan sillä nyt rahoitus on ollut riittämätöntä ja tilanne kohtuuton työttömien ihmisten näkökulmasta

tämä päätös sekä subjektiivisen päivähoito oikeuden rajaamisesta että ryhmäkokojen kasvattamisesta on yksi järjettömimmistä päätöksistä mitä tämä hallitus tekee taloudellisesti

varhaiskasvatukseen panostaminen on yksi kannattavimmista investoinneista joita voimme yhteiskunnassa tehdä

hallituksen varhaiskasvatukseen esittämät leikkaukset kuten subjektiivisen päivähoito oikeuden rajaaminen ja nimenomaan myös tämä ryhmäkokojen kasvattaminen ovat paitsi lapsen hyvinvoinnin näkökulmasta järjettömiä huonoja päätöksiä myös taloudellisesti todella huonoja päätöksiä

arvoisa puhemies

vain viime syksynä hallitus esitti harmaan talouden torjunnan määrärahojen vähentämistä esitti tehokkaan katumisen lakia esitti hallintarekisterilakia ja onneksi kuitenkin opposition painostuksesta ja kansalaisyhteiskunnan paineesta johtuen ymmärsi vetää nämä järjettömät esitykset pois

nyt kuitenkin hallitus on jälleen tuomassa meille porsaanreikää kun se valmistelee arvopaperikeskusasetuksen kansallista täytäntöönpanoa eli on tuomassa mahdollisuuden hallintarekisteröintiin suomalaisille ulkomailla

arvoisa rouva puhemies

myös minun mielestäni on erittäin hyvä uutinen että hallitus on löytänyt keskuudestaan viisautta siihen että on nyt vetäytynyt näistä esityksistään liittyen tähän tehokkaan katumisen lakiin eli niin sanottuun armahduslakiin veronkiertäjille ja toisaalta on myös nyt perumassa niitä säästöesityksiä mitä se teki harmaan talouden torjunnan määrärahoihin

esimerkiksi meiltä lakivaliokunnasta lähti yksimielisenä hallitus ja oppositiopuolueiden rajat ylittävästi lausunto talousarvioesitykseen siitä että nämä määrärahat harmaan talouden torjuntaan pitää kokonaisuudessaan saada koska se on erittäin tärkeä asia

mutta haluaisin edelleen palata tähän kysymykseen tästä hallintarekisterilaista

aikooko se todella sallia omistusten piilottamisen ulkomaille hallintarekisterien taakse vai aikooko se myös korjata tämän epäkohdan mikä sen esityksessä selkeästi on sisällä

minä olen kyllä hyvin pahoillani siitä että täällä hallituspuolueiden edustajat erityisesti kokoomuksen edustajat ovat käyttäneet hyvin provokatiivisia puheenvuoroja opposition vaihtoehtobudjeteista opposition vaihtoehdoista ja sen jälkeen kävelleet tästä salista ulos

no koulutusleikkaukset ovat sellainen asia että kun me nyt näiden kautta sitten tasapainotamme taloutta ja teemme kovia arvovalintoja kovia säästöjä niin nämä ovat jälleen suoraan tulevaisuusleikkauksia

senkö takia hallitus on nyt leikkaamassa koulutuksesta osaamisesta innovaatioista kaikesta siitä tulevasta kasvun potentiaalista mihin uusi elinkeinorakenne voi sitten syntyä mistä voi tulla uusia työpaikkoja ja sitä uutta kasvua

edustaja zyskowiczille haluaisin todeta että minun mielestäni edustaja henrikssonin ja tuppuraisen täällä esiinnostamat kysymykset niin maakuntavaaleista kuin näistä muista kysymyksistä liittyen soteen ja maakuntauudistukseen ovat täysin aiheellisia koska hallitushan on linjannut että huhtikuussa meillä pitäisi olla tieto tarkempi tieto siitä miten näiden uudistusten osalta edetään

edustaja kalli taas täällä totesi näistä hallituksen kärkihankkeista ja näistä panostuksista joihin myös edustaja aalto täällä viittasi

eli minun mielestäni ei suinkaan ole nyt ennenaikaista puhua tästä asiasta vaan todella toivon että hallitukselta vihdoin saadaan tästä linjauksia vaikka suhtaudunkin ehkä tällä hetkellä siihen vielä skeptisesti tuleeko näin tapahtumaan

minä puolestani kysyisin onko tässä oikeasti kyse ei kasvupaketista vaan paikkauspaketista sillä merkittävä osa näistä kasvupanostuksista otetaan toisella kädellä jostain muualta

arvoisa puhemies

ja mitä tulee edustaja anttilan puheenvuoroon olen kyllä täysin samaa mieltä siitä että jos meille tämmöinen suorilla vaaleilla valittu päättävä elin tulee maakunnalliselle tasolle niin kyllähän sillä pitää olla myös vastuuta ja valtaa päättää asioista

esimerkiksi liikennehankkeiden osalta näyttäisi vahvasti siltä että tämä perusväylänpito rahoitetaan uusista hankkeista eli yhtään lisää rahaa yhtään lisää kasvurahaa työllisyyteen kohdistuvaa rahaa ei ole luvassa

silloin pitää olla myös rahoitus siellä takana ja valta päättää tästä rahoituksesta

eli sikäli olen kyllä samaa mieltä että tällaista niin sanottua näennäisdemokratiaa ei pidä luoda vaan ihan oikeasti vallan ja vastuun pitää kulkea käsi kädessä

on hyvä että hallitus on perääntynyt omista esityksistään esimerkiksi veronkiertäjien armahduslain ja hallintarekisterihankkeen osalta opposition ja kansalaisyhteiskunnan vaatimuksesta

lakivaliokunta antoi yksimielisen lausunnon tästä budjetista ja siellä peräänkuulutimme näitä harmaan talouden torjunnan määrärahoja ja ne saimme

arvoisa rouva puhemies

toivottavasti hallitus niihin ihan oikeasti myös tarttuu

arvoisa rouva puhemies

silloin ollaan säästetty lapsilta ollaan säästetty nuorilta ja sen jälkeen aika yksituumaisesti ollaan todettu että nämä ovat olleet niitä kaikista ikävimpiä ja kurjimpia säästöpäätöksiä mitä ollaan tässä yhteiskunnassa tehty

ne ovat olleet kerta kaikkiaan huonoja säästöpäätöksiä koska ne kustannukset näistä päätöksistä ovat olleet niin inhimillisesti kuin taloudellisesti myöhemmin paljon suurempia

edustaja vanhaselle haluaisin sanoa että kun te perustelette nyt näitä päätöksiä esimerkiksi tästä varhaiskasvatuksesta sillä että annetaan kunnille nytten vapaus tasapainottaa omaa talouttansa niin kunnat ovat kyllä todenneet esimerkiksi me olemme tampereella todenneet että nämä teidän esittämänne säästöpäätökset ovat niin järjettömiä että kunnat eivät halua niihin tarttua koska ne maksavat myöhemmin meille paljon enemmän kuin mitä näillä säästöillä tässä vaiheessa olisi saavutettavissa

onko tämä tällä tavalla harjoitettuna sitä tarkoituksenmukaista kehitysyhteistyötä joka vastaa sitten niihin tavoitteisiin joita tässäkin selonteossa on asetettu

millä tavalla finnfundin kautta kiertäviä rahoja käytetään erilaisiin hankkeisiin ja vastaavatko nämä hankkeet niihin tavoitteisiin joita esimerkiksi tässä selonteossa on asetettu

kiitoksia

aivan aluksi yhdyn kyllä edustaja tolppasen terveisiin siitä että myös minä ottaisin mieluummin edistysaskelia tasa arvossa kuin näitä naistenpäiväonnitteluita tässä salissa ja toivon että hallitus alkaa tekemään nyt tasa arvoa edistävää politiikkaa eikä tyydy suinkaan näihin terveisiin mitä te tänään meille kerrotte

mitä sitten tulee tähän vaalilain muuttamiseen niin tämä esitys joka nyt on käsittelyssä on varmasti oikeansuuntainen selkeyttää tilannetta ja se on saanut selvästi kannatusta täältä niin hallituspuolueiden edustajilta kuin oppositiopuolueiden edustajilta

ollaan puitu sitä voisiko vaaleja yhdistää ollaan puitu sitä voiko ja onko tarpeellista kaikissa vaaleissa olla ehdolla jos on vaikka kansanedustaja

tämä on todella tärkeä aloite ja vähintäänkin olen sitä mieltä että tämä lain nimike pitäisi ehdottomasti muuttaa kuten tässä lakialoitteessakin vaaditaan

eli minun mielestäni olisi myös hyvä että saisimme tämmöisen selkeän kampanjakaton määriteltyä eri vaaleihin niin että raha ei korostuisi niin vahvasti kuin se tällä hetkellä korostuu

mutta kuten edustaja parviainen totesi translaki sisältää nykyisellään myös paljon muita merkittäviä epäkohtia

arvoisa puhemies

edustaja meri täällä sanoi että pitää katsoa kokonaisuutta eikä ottaa vain yksittäisiä lauseita

translaki rikkoo räikeästi perus ja ihmisoikeuksia muun muassa vaatimuksellaan transsukupuolisten sterilisaatiosta sukupuolen vahvistamisen yhteydessä

arvoisa puhemies

mutta mitä sitten täällä tulee näihin terveisiin joita sosialidemokraateille on annettu tämän osalta kun täällä edustaja tuppurainen muun muassa kritisoi sitä että ei tässä oikein ota selvää mitä hallitus on tekemässä niin kyllä minä yhdyn siihen kritiikkiin ja toivoisin että hallitus nyt lähtisi toteuttamaan nimenomaan tätä sote uudistusta etenisi selkeästi

kun minä täällä kuuntelin edustaja nurmisen hyvää puheenvuoroa jossa hän toi esiin näitä ongelmia joita tähän vuosilomalakiin sisältyy niin minä nimenomaan kuulin sen näin että hän totesi siinä aivan kuten edustaja kontulakin äsken että tähän liittyy perustuslain kannalta tiettyjä ongelmia vaikka ne eivät edellytäkään tätä vaikeutettua säätämisjärjestystä ja perustuslakivaliokunnan lausunto oli hyvin kriittinen aivan kuten edustaja nurminen täällä totesi

epäkohtiin ovat kiinnittäneet huomiota useat eri tahot esimerkiksi euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu sekä ykn kidutuksen ja muun julman epäinhimillisen ja halventavan kohtelun tai rangaistuksen erityisraportoija

tämä ei ole ihme sillä nyt on oikeasti kyse yhdestä tämän hallituskauden merkittävimmistä luontopolitiikkaa valtion maan ja metsien vesistöjen hallintaa koskevista kysymyksistä

toivon että näitä ohjeita joita täällä annetaan tietenkin noudatamme myös kukin omissa puheenvuoroissamme

nämä ovat merkittäviä ihmisoikeuskysymyksiä ja todella toivon että eduskuntapuolueista löytyy tahtoa ja halua puuttua näihin ihmisoikeusloukkauksiin mennä eteenpäin tämän lain osalta avata sitä myös laajemmin

ministeri tässä äsken vakuutti että näitä ikävimpiä asioita ei ainakaan tällä hallituskaudella tulisi toteuttaa mutta itse olen ainakin huolissani siitä mihin tämä laki voi johtaa lopulta minkälaisiin muutoksiin valtion maiden metsien ja vesistöjen osalta

tätä lakiahan ollaan nyt joka tapauksessa avaamassa sen takia että ollaan siis pistämässä voimaan tasa arvoisen avioliittolain edellyttämiä lakimuutoksia eli translaki ollaan joka tapauksessa avaamassa

nyt kun tämä laki avataan olisi myös erinomainen kohta korjata nämä muut epäkohdat mitä tämä laki pitää sisällänsä kuten esimerkiksi tämä lisääntymiskyvyttömyysvaatimus mutta sitten myös ottaa käsittelyyn se että koko laki pitäisi uudistaa itsemääräämisoikeuden pohjalta ja huomioida siinä ihmisen itsemääräämisoikeus huomattavasti paremmin

tulemmeko me jonakin päivänä siihen tilanteeseen ehkä jopa hyvin piankin että me oikeasti keskustelemme siitä ovatko nämä alueet valtion omistuksessa vai kenties jonkun ulkopuolisen omistuksessa

myös meiltä sosialidemokraateilta on lähtenyt tästä kirjallinen kysymys eli allekirjoittanut edustajat nurminen räsänen ja razmyar ovat kysyneet asianosaiselta ministeriltä tämän translain uudistamisesta sen kohtalosta nyt samaan aikaan kuin tätä tasa arvoista avioliittolainsäädäntöä laitetaan voimaan

mutta vielä lopuksi kiitän edustaja mäkelää tästä lakialoitteesta

se on valinta hallitukselta joka päättää että se haluaa tasapainottaa taloutta nimenomaan leikkaamalla tulevaisuudesta

nämä eivät kuitenkaan ole kauhean järkeviä leikkauksia sen takia että kun me leikkaamme tulevaisuudesta niin me leikkaamme siitä potentiaalisesta kasvusta joka meidän olisi mahdollista saavuttaa jos me tässä ajassa uskaltaisimme tehdä järkeviä päätöksiä ja investoisimme esimerkiksi koulutukseen korkeakoulutukseen osaamiseen ja tutkimukseen

nimenomaan se että me panostaisimme tässä ajassa koulutukseen osaamiseen ja tutkimukseen auttaisi meitä vastaamaan esimerkiksi näihin murroksiin tulevaisuudessa

kyse on siis tulevaisuusinvestoinnista kun me laitamme rahaa koulutukseen ja sen takia täältä leikkaaminen on vaarallista tässä taloustilanteessa

arvoisa puhemies

on hyvä että te tunnustatte että viime hallituskaudella on tehty hyvää työtä harmaan talouden torjunnan osalta tunnustatte sen että sdpn esittämä harmaan talouden torjunnan ohjelma on hyvä ja siinä on paljon avauksia jotka kannattaa ottaa myös hallituksen esityksiksi

me olemme tehneet myös lakivaliokunnassa hyvää työtä edustaja tolvasen johdolla ja siellä saaneet yhteisiä lausuntoja yhteisiä mietintöjä ulos ja näen että vaikka olemmekin nyt eri puolilla hallitusoppositio rajoja niin esimerkiksi tämä harmaan talouden torjunnan ohjelma on senkaltainen että siinä olisi varmasti löydettävissä yhteisiä näkemyksiä näiden osalta

jo viime hallituskaudella käynnistettiin neuvottelut verosopimusten uudistamiseksi sekä espanjan että portugalin kanssa ja nyt meillä on tämä espanjan verosopimus käsittelyssä ja tietenkin odotamme että myös portugalin osalta sitten tämä asia saadaan maaliin

toivon että myös edustajat rantakangas ja sarkomaa näkisivät nämä mahdollisuudet mitä harmaan talouden torjunnalla on ja ne mahdollisuudet miten sillä voitaisiin taloutta parantaa

toki tämä asia mitä nyt käsitellään on vain pieni osa tätä kokonaisuutta mutta tämä kokonaisuus veronkierto verovälttely euroopassa on valtava ongelma

on hyvä että tämä esitys on meillä nyt käsittelyssä mutta sen sijaan hallituksen muu toiminta tämän kokonaisuuden osalta ei ole ollut kauhean hyvää tai erinomaista

arvoisa puhemies

viime syksynä hallitus esitti muun muassa harmaan talouden torjunnan määrärahojen leikkauksia hallintarekisterilakia ja tehokkaan katumisen lakia jotka kaikki osaltansa olisivat helpottaneet niin veronkiertoa kuin veronvälttelyä ja harmaata taloutta

tämä ihan oikeasti huolestuttaa minua tässä tapauksessa paitsi suomalaisena kansanedustajana myös pirkanmaalaisena ihmisenä ja pirkanmaalaisena edustajana

kun juha sipilä on todennut hän totesi tuossa vähän aikaa sitten että itsekkyys verojen kiertämiseksi ylittää suomessa jo sairauden asteen yhdyn tähän hänen sanomiseensa niin kuitenkaan hallituksen toimet tältä osalta eivät ole olleet yhdensuuntaisia hänen sanojensa kanssa

se että meiltä uupuu työllisyyden hoidon rahoja vaikuttaa suoraan paitsi tamperelaisten ihmisten tilanteeseen työttömien tilanteeseen myös kaupungin talouteen

arvoisa rouva puhemies

eli odotamme kyllä hallitukselta tämänkin esityksen lisäksi vielä paljon tiukempia otteita joilla se pyrkii puuttumaan veronkiertoon ja verovälttelyyn ja jatkaa sitä edellisen hallituksen linjaa jossa useaan otteeseen näihin asioihin kiinnitettiin huomiota

esimerkiksi sillä että lisäämme asuntotuotantoa näillä kaupunkiseuduilla sillä että lisäämme joukkoliikennettä näillä kaupunkiseuduilla sillä että tehostamme maankäyttöä kaupunkiseuduilla joihin ihmiset luonnollisesti keskittyvät joihin ihmiset muuttavat

keskustelu päättyi

viidesosa ihmisistä työttömänä tampereella

olen aika huolestuneena seurannut hallituksen politiikkaa siinä millä tavalla hallitus kohtelee kaupunkiseutuja kaupunkiseutujen hankkeita

tosin ministeri berner on todennut että hänellä ei ole aikomusta tästä vetäytyä ja toivon että tämä linja pitää ja myös kaupunkiseuduille annetaan mahdollisuuksia ottaa vastaan se väestön muuttoliike joka kaupunkeihin luonnollisesti on tulossa

arvoisa puhemies